arvoisa puhemies

haluaisin edelleen nyt esittää kyllä sitten myöskin vastakysymyksen arvoisalle ministerille siitä että olettehan te varmasti tietoisia ja kuulleet myöskin niitä saamelaisia jotka tosiaan eivät näitä saamelaiskäräjiä tässä nyt edusta koska he ovat nostaneet esiin useita huolenaiheita useita kipukohtia ja riskejä joita he näkevät oman tilanteensa osalta mikäli tämä prosessi nyt viedään eteenpäin

tulin itse eduskuntaan suoraan sosiaalialan työtehtävistä joiden kautta näin sen hädän jota ihmiset ja perheet arjessaan kohtasivat

raportissa myös todetaan että tavoitteena olisi jo ensi vuonna perustaa yhteinen kriisinhallintaviranomainen sekä mekanismi vahvempaa koordinointia varten

mikä tässä nyt oikeastaan opposition osalta erityisesti sdpn kohdalla kyllä ihmetytti oli se että en löytänyt yhdestäkään heidän kärkihankkeestaan mainintaa lapsista en löytänyt mainintaa vanhuksista omaishoitajista eli juuri niistä joihin me olemme valmiita investoimaan

jotta maat saataisiin sitoutettua toteuttamaan vaadittuja sitoumuksia voitaisiin maita tapauskohtaisesti tukea väliaikaisella ja joustavalla rahoitustuella

näin kuinka pienikin apu maksusitoumus kauppaan jotta sai haettua perheelle ruokaa helpotti mutta vain hetkeksi ja näin kuinka perheen sähkölaskun maksu toi huojennuksen siitä että perheestä ei katkaista sähköjä

ainakin itse sanon että näillä tiedoilla ja tällä valmistelulla millä tätä on nyt viety eteenpäin en pysty hyväksymään kyllä tätä prosessin

jälleen uusi rahoitustukimalli niille maille jotka eivät pysty hoitamaan talouttaan

kuka tämän maksaa

me voimme puhua mitä vain ja luvata vaikka mannaa satavan taivaalta mutta vain sillä millaisia päätöksiä ja tekoja me täällä teemme on todellista merkitystä

stm ja tem tekevät nyt vahvasti töitä sen eteen että me luomme suomeen sellaisen kotouttamismallin joka myöskin aidosti on tehokas

arvoisa puhemies

tähän saakka meillä on ollut kotouttaminen joka on johtanut siihen että meillä on maahanmuuttajaryhmiä joissa työllistymisprosentit ovat todella surkeat

tämä hallituksen esitys talous ja rahaliiton vakaudesta yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta on yritys syventää jäsenmaiden keskinäistä integraatiota merkittävällä tavalla ilman että asiasta käydään kunnolla julkista keskustelua ja se on myös kansalaisten halveksuntaa

arvoisa puhemies

asiasta tulisikin aikanaan järjestää kansanäänestys

mitä sitten tulee nimenomaan sosiaaliturvaan ja perustuslaillisuuteen niin ihmettelen kuinka voidaan sanoa tietämättä edes mitä me olemme tuomassa minkälaista mallia minkälaista esitystä että se on perustuslain vastainen

täytyy ymmärtää nämä realiteetit missä me toimimme mikä on meidän talouden kantokyky ja mihin meillä yksinkertaisesti on mahdollisuuksia

tämä tilanne haastaa meidän koko sosiaaliturvajärjestelmän meidän palvelujärjestelmän aivan uudella tavalla ja meidän täytyy olla siihen valmiita myöskin silloin varautumaan

delegaation edustajat halusivat muun muassa tuoda esiin lapsiperheköyhyyden problematiikkaa joka varmasti on yhteinen huolenaihe meille kaikille puoluekannasta tai oppositio ja hallitus asetelmasta riippumatta näin ainakin itse päättelin muiden ryhmien edustajien puheenvuoroista

kysyisin nyt ministereiltä

miten näiden säästö ja leikkaustoimien aikana aiotaan turvata lapin syrjäseutujen nuorille mahdollisuudet tasa arvoiseen koulutukseen ja koulutuspolitiikkaan muun maan nuoriin verrattuna

lapsiperheköyhyys näkyy ja kuuluu sosiaalityön arjessa erityisesti lastensuojelussa toimeentulotukiasiakkuuksissa kuten myös avohuollon tukitoimien tarpeena ja lopulta myös huostaanottojen määrässä

arvoisa puhemies

lapsiperheköyhyyden vaikutuksien on tutkitusti ja todistetusti voitu todeta olevan niin sanotusti ylisukupolviset ja kysyisin eikö nyt olisi jo korkea aika puuttua näihin ongelmiin

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveyspalvelut ovat elintärkeä osa yhteiskuntaamme ja niiden toimivuudesta riippuu koko kansakuntamme hyvinvointi

sosiaali ja terveydenhuollon uudistustahan hallitus on nimenomaan perustellut tarpeella kohentaa perusterveydenhuollon tilaa ja kaventaa terveyseroja

hallitus ei ole pystynyt esittämään mitä konkreettista hyötyä tästä uudistuksesta on ei myöskään kuinka sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmä tulevaisuudessa olisi järkevää rahoittaa

sitä eivät ole osanneet sanoa myöskään asiantuntijat joiden kaiken kritiikin hallitus on kylmästi sivuuttanut ajaessaan jääräpäisesti uudistustaan eteenpäin

tässä hallituksen eläkeuudistusesityksessä on nyt lähdetty siitä että näitä samoja periaatteita nyt noudatetaan sitten koko tämän uudistuksen läpi

pelkona on että tämä uudistus luo entistä monimutkaisemman ja kalliimman järjestelmän joka ei ratkaise lopulta sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmämme olennaisia ongelmia

itse olen käynyt nyt aika laajojakin keskusteluja tähän mennessä eri toimijoiden kanssa siitä miten näihin jo tiedossa oleviin ongelmiin voidaan nyt sitten käytännössä lähteä puuttumaan

me emme ole kuitenkaan halunneet lähteä mukaan tähän kilpalaulantaan eri malleista vaan olemme tehneet rauhassa omaa selvitystyötämme jota jatkamme

kyllä tiedetään minkälaisia syitä siellä työelämässä on siihen että ihmiset eivät työelämässä meinaa jaksaa mutta kun ne ovat valitettavasti aika usein jääneet puheiden tasolle niin nyt nimenomaan on lähdetty tekemään sitten neuvotteluja ja pohdintoja eri toimijoiden kanssa siitä mitä sitten ovat ne konkreettiset asiat joiden kautta voidaan muun muassa työsuojelua eri muodoissa kehittää ja viedä eteenpäin ja nimenomaan esimerkiksi tähän työpaikkakiusaamiseen puuttua riittävällä volyymilla koska tiedetään hyvin että se on yksi isoimmista syistä minkä vuoksi ihmiset näille pitkille sairauslomille joutuvat ja se sitten pahimmillaan aiheuttaa myöskin ennenaikaista eläköitymistä ja kuormittaa meidän järjestelmää totta kai ja ennen kaikkea inhimillisellä tasolla ihmistä itseään

kyllä minä näen että siellä on nyt monia semmoisia asioita joilla myöskin voidaan parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia olla osa tässä meidän työjärjestelmässä

ja näen että se on yksi niitä asioita että osoitetaan myöskin se asenne että vaikka ihmisen työkyky syystä tai toisesta heikentyy niin yhteiskunta ei silti pudota häntä pois tästä järjestelmästä vaan päinvastoin tehdään aktiivisesti toimenpiteitä että hän kokee olevansa edelleenkin yhteiskunnan täysivaltainen jäsen

kuntalaiselle tärkein kysymys kuuluu

sote uudistus ei kuitenkaan vastaa tähän kuntalaiselle tärkeimpään kysymykseen vai voitteko hallitus tämän heille varmuudella luvata

no vielä yksi asia liittyen tähän kuntoutukseen

perussuomalaiset haluavat kysyä lopuksi hallitukselta onko teillä rohkeutta palauttaa sote uudistus parlamentaariseen valmisteluun ja tehdä näin tässä tilanteessa ainoa oikea ja viisas ratkaisu

tätä kuntoutuksen kokonaisuudistustahan ollaan nyt tekemässä ja varmasti siellä tullaan nyt tekemään hyvinkin tarkkaa ja täsmällistä pohdintaa ja selvityksiä siitä minkä tyyppisiä ne tämän päivän haasteet ovat nimenomaan myöskin siellä työelämässä ja mitä ne kohdennetut yksilölliset toimenpiteet jotka aidosti tuovat sitä tehokkuutta voisivat olla

hallitukselta ei ole tähän mennessä löytynyt halua suunnanmuutokseen joten vaihtoehtona ei ole muuta kuin vedota suoraan kuntalaisiin kuntapäättäjiin ja myös kansanedustajiin yli puoluerajojen

eli omalla tavallaan meillähän on erittäin hyvä ja vahva kuntoutusjärjestelmä ollut mutta nyt me olemme myöskin hyvin uudenlaisessa tilanteessa sillä myöskin ihmisten syyt miksi he tarvitsevat erityyppistä kuntoutusta ovat työelämän muutosten takia muuttuneet

nostan nyt vielä tässä esiin tämän ajatuksen että todella lapset nuoret ja perheet olisi tulevaisuudessa saatava aidosti lastensuojelutyön keskiöön ja lastensuojelutyön tulisi nimenomaan lähteä heidän lähtökohdistaan ei siitä mikä on juuri viranomaisille tai järjestelmälle parasta saati sitten puhtaasti taloudellisista lähtökohdista

teillä on mahdollisuus puolustaa demokraattista päätöksentekoa ja lähipalveluja ja teillä on oikeus vastustaa hallituksen sanelupolitiikkaa

nyt kaikki tiedämme että myös lastensuojelu on kärsimässä kuntien valtionosuusleikkauksista ja lomautukset alkavat olla pian jo mitä suurimmassa määrin sielläkin arkipäivää eli tilanne on siis monessa kunnassa täysin kestämätön

perussuomalaiset esittävät yhtenä vaihtoehtona pohdittavaksi tätä osittaista korvamerkinnän palauttamista nimenomaan siten että se kohdennettaisiin sinne varhaiseen puuttumiseen ja ennalta ehkäisevään työhön

arvoisa puhemies

edustaja mustajärven ja yrttiahon lakialoitetta kannatan lämpimästi jotta tämä jo kauan tapetilla ollut epäkohta saataisiin poistettua